arvoisa herra puhemies

heinosen tämän puheenvuoron täytyy sanoa että hän ehkä harhautui polulta ja tuli takaisin sitten ihan oikeaan suuntaan kulkemaan siinä mielessä ihan mukavia täsmennyksiä

kyllähän se näin tahtoo olla että joitakin sidoksia tahtoo sitten syntyä haluttiin tai ei ja siinä johtaako se johonkin ja mihin se johtaa kannattaa siinä mielessä tietenkin nyt olla hyvin tarkka ja kriittinen

se on nimenomaan sitä keihäänkärjen toimintaa jossa yleisradion pitää olla huomioiden ne tulevaisuuden tarpeet että siellä on valmiudet toimia

arvoisa puhemies

siitä syystä se kohtuullinen pitää määritellä silloin kun se yhteys lähtee tulemaan asianmukaiseen paikkaan kun meillä on käytössä nyt kaikki tiedämme langattomia yhteyksiä jotka ovat huomattavan paljon edullisempia kuin kiinteä lankaverkko

ja tässähän on olennaista se että tehdään riittävä tarpeeseen tuleva yhteys sinne missä sitä tarvitaan

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi viestintämarkkinalakia radiotaajuuksista ja telelaitteista annettua lakia ja vielä muun muassa sähköisen viestinnän tietosuojalakia

muutama keskeinen esitykseen liittyvä kohta

esitys sisältää useita erittäinkin merkittäviä kuluttajan asemaa viestintäpalvelujen käyttäjinä parantavia ehdotuksia

tällaisia ehdotuksia ovat muun muassa määräaikaisten viestintäpalveluja koskevien sopimusten ketjuttamisen kieltoa koskeva ehdotus ehdotus oikeudesta maksaa erissä liittymän rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja ehdotus kuluttaja asiamiehen oikeudesta määrätä selkeästi oikeudetonta hyötyä tavoitteleva palvelu suljettavaksi

lisäksi esityksellä parannetaan myös vammaisten asemaa viestintäpalveluiden käyttäjinä

puhelinnumeron siirrettävyys

esityksen numeron siirrettävyyttä koskevan ehdotuksen mukaan käyttäjä voi puhelinnumeronsa saada siirretyksi toisen teleyrityksen liittymään vaikka numero olisikin käytössä sellaisessa liittymässä josta on voimassa määräaikainen sopimus

osa lausunnonantajista on katsonut että mikäli sääntely koskee esityksen mukaisesti myös voimassa olevia sopimussuhteita tämä voisi olla ongelmallista omaisuuden suojan kannalta asiaa katsottuna

valiokunta on pohtinut perusteellisesti kyseisen säännöksen asianmukaisuutta eri näkökulmista ja arvioinut esille tuotuja erilaisia sääntelyvaihtoehtoja

valiokunta katsoo että ehdotuksen erittäin tärkeiden yhteiskunnallisten intressien ja säännöksien tavoitteiden toteuttamisen kannalta on välttämätöntä että ehdotettu sääntely ei koske pelkästään uusia sopimussuhteita

puhelinverkossa toimiva teleyritys on ehdotuksen mukaan jatkossa velvollinen osaltaan huolehtimaan siitä että käyttäjät saavat myös tekstiviestillä yhteyden maksutta yleiseen hätänumeroon

valiokunta pitää nykyistä tilannetta muun muassa kansalaisten yhdenvertaisuuden ja turvallisuuden kannalta epätyydyttävänä ja käyttäjän kannalta liian hankalana käyttää

valiokunnan saaman selvityksen mukaan uudistettu ja yleiseen hätänumeroon perustuva hätätekstiviestipalvelu tullaan ottamaan käyttöön hätäkeskusjärjestelmään meneillään olevan uudistamisen mahdollistavassa aikataulussa

valiokunta toteaa että esitys sisältää erittäin tärkeitä ja kannatettavia muun muassa vammaisten viestintäpalvelujen käyttäjien asemaa parantavia ehdotuksia

valiokunta pitää ehdotusta periaatteellisesti merkittävänä ja kannatettavana ja toteaa että ehdotuksen kautta eri käyttäjäryhmien pääsy myös erilaisten tietoyhteiskunnan palveluiden piiriin voidaan pyrkiä jatkossa turvaamaan nykyistä paremmin

valiokunta katsoo kuitenkin saamansa selvityksen perusteella että ehdotuksen tavoitteiden turvaamiseksi eri käyttäjäryhmistä ja erityisesti heidän tarpeensa mukaisista viestintäpalveluista tulee säätää ehdotetun säännöksen lisäksi tarkemmin valtioneuvoston asetuksella

valiokunta pitää tärkeänä että esimerkiksi vammaisten käyttäjien yhtäläiset oikeudet turvataan asetuksessa ja viestintäviraston määräyksessä tarkemmin määritellyllä tavalla kansallisen sääntelyn ja direktiivin asettamien raamien puitteissa

arvoisa rouva puhemies

esityksessä on ehdotettu tietyille säännöksille erillisiä mutta varsin lähellä toisiaan olevia voimaantuloajankohtia

postipalvelut kuuluvat yhteiskunnan peruspalveluihin joiden tasa arvoinen turvaaminen on kansalaisten oikeuksien ja yhteiskunnallisen toiminnan kannalta välttämätöntä ja itse asiassa tämän kaltaisessa maassa enempikin kuin välttämätöntä

valiokunta korostaa mietinnössään että postin peruspalvelut tulee turvata yhtäläisin periaattein kattavina ja laadukkaina kaikille kansalaisille ja yrityksille koko maan alueella

valiokunta on käsitellyt hallituksen esityksen yhteydessä myös lakialoitetta joka koskee esimerkiksi myrskyn aiheuttamiin sähkökatkoksiin varautumista viestintäverkkojen toiminnan osalta

hallituksen esityksellä ehdotetaan nykyisen postipalvelulain korvaamista uudella postilailla jolla saatetaan kansallisesti täytäntöön niin sanottu eun kolmas postidirektiivi

valiokunnan saaman selvityksen mukaan ehdotuksen toteuttaminen aiheuttaisi erittäin huomattavia kustannuksia sillä saavutettavaan hyötyyn verrattuna

valiokunta pitää sen sijaan tärkeänä että viestintäverkkojen toimintavarmuutta erilaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa pyritään kehittämään ja selvitetään tapoja joilla tähän tavoitteeseen voidaan pyrkiä tarkoituksenmukaisin ja kustannustehokkain keinoin

asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille huoli siitä että kilpailun lisääntyminen ja mahdollinen keskittyminen ainoastaan kannattavimmille alueille saattaa jatkossa vaikeuttaa yleispalveluyrityksen mahdollisuuksia hoitaa kannattamattomia haja asutusalueiden jakelureittejä ja toimipaikkaverkkoja

valiokunta on käsitellyt hallituksen esityksen yhteydessä myös anonyymien prepaid liittymien rekisteröintiä koskevaa toimenpidealoitetta

valiokunta ehdottaa että toimenpidealoite hylätään mutta katsoo että asiaa olisi tärkeä selvittää edelleen ja arvioida niitä toimenpiteitä joilla prepaid liittymien käyttöön tällä hetkellä liittyviä ongelmia voitaisiin ehkäistä

valiokunta toteaa mietinnössään että voimaan saatettava postidirektiivi ei näyttäisi kaikilta osin ottavan riittävällä tavalla huomioon suomen postipalveluiden toimintaympäristöön liittyviä erityispiirteitä kuten harvaa asutusta ja pitkiä etäisyyksiä

arvoisa herra puhemies

valiokunta on arvioinut perusteellisesti direktiivin mahdollistamaa niin sanottua kansallista liikkumavaraa ja tullut arviossaan siihen lopputulokseen että hallituksen esityksessä on pääosin käytetty se kansallinen liikkumavara jonka direktiivi mahdollistaa

valiokunnan mietintö on yksimielinen

tästä syystä on erittäin tärkeää että nyt säädettävän lain säännösten soveltamisessa ja tulkinnassa otetaan huomioon suomen erityisolosuhteet siten että laadukkaat postipalvelut saadaan turvattua koko maahan myös harvaanasutuille seuduille ja muun muassa saaristoalueille

valiokunta katsoo että postilain mahdollistamat postiyritysten toimilupaehdot ovat keskeinen mekanismi jolla markkinoiden mahdollisia ongelmia voidaan pyrkiä ehkäisemään

valiokunta kuitenkin katsoo että postitoimilupien myöntäminen on yhteiskunnalliselta painoarvoltaan erittäin merkittävä päätös jolla on laajoja hallinnon eri sektoreille ulottuvia vaikutuksia

valiokunnan näkemyksen mukaan postidirektiivi mahdollistaa postitoiminnan järjestämistä koskevien välttämättömien vaatimusten kuten esimerkiksi viikottaista keräilyn ja jakelun tiheyttä tai palvelun alueellista saatavuutta koskevien toimilupaehtojen asettamisen myös muille postiyrityksille kuin yleispalvelun tarjoajalle kunhan nämä vaatimukset eivät ole vastaavan tasoisia kuin yleispalvelun tarjoajalle asetettavat vaatimukset

valiokunta pitää tärkeänä että postitoimilupiin otetaan suomen olosuhteiden erityistarpeiden edellyttämiä toimilupaehtoja hyödyntäen kaikki se liikkumavara minkä direktiivi mahdollistaa

käsittelyssä on hallituksen esitys rautatielaiksi

valiokunta korostaa että esityksen keskeisenä tavoitteena on yhtenäistää unionin lainsäädännön pohjalta rautatiejärjestelmän turvallisuutta ja yhteentoimivuutta koskevaa sääntelyä

asetettavilla toimilupaehdoilla ei ole tarkoitus nostaa alalle tulon kynnystä vaan turvata palvelujen saatavuus laatu ja tehokkuus

hallituksen esityksen mukaan yleispalvelua tarjoavat postitoimipisteet on sijoitettava siten että yleispalvelun käyttäjät voivat asioida toimipisteissä kohtuullisen matkan päässä vakituisesta asunnosta

kohtuullista matkaa arvioitaessa on otettava huomioon myös alueen väestötiheys ja pinta ala alueella ilmenevät asiointitarpeet palveluiden sijainti yleensä ja muut paikalliset olosuhteet sekä uusien postipalvelumuotojen kehittyminen

rautatiejärjestelmä on maantieteellisen sijaintinsa vuoksi pääosin erillään muusta euroopan unionista

suomessa rautatieliikenteen ja sen kilpailun erään suurimman kehittämisesteen muodostavat rataverkon pullonkaulat jotka tosiasiallisesti estävät liikennemäärien kasvun tarvetta vastaavasti

valiokunta toteaa että koska asiointimatkat ja olosuhteet maan eri osissa vaihtelevat merkittävästi ei lain tasolla ole mahdollista sisällyttää kaavamaista kilometrimäärää

valiokunta kuitenkin katsoo että hallituksen esityksessä ehdotettu toimipisteitä koskeva sääntely ei välttämättä riitä turvaamaan palvelun tasoa kaikilla maamme alueilla tasavertaisesti

valiokunta on tämän asian käsittelyssä paneutunut erityisesti kysymykseen kansallisen liikkumavaran käytöstä

tästä syystä valiokunta ehdottaa että kohtuullista välimatkaa koskevan vaatimuksen lisäksi yleispalvelun tarjoajan on edelleen ylläpidettävä jokaisessa kunnassa vähintään yksi yleispalvelua tarjoava toimipiste

kyseessä olevat direktiivit on saadun selvityksen mukaan välttämätöntä panna kansallisesti täytäntöön hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla

näiden direktiivien soveltaminen käytäntöön suomessa on valiokunnan arvion mukaan kuitenkin hankalaa ja osin epätarkoituksenmukaista kuten valitettavasti on laita useiden muidenkin valiokunnan toimialaan kuuluvien direktiivien kohdalla

minä luulen että katto tai peittoalue saadaan kohtuullisen hyvin koko suomeen

valiokunta korostaa tämän vuoksi mietinnössään lain yksityiskohtaiseen soveltamiseen liittyvän harkintavallan asianmukaista ja järkevää käyttöä jotta sääntelyn toimeenpano ei aiheuttaisi rautatieliikenteelle lisää ongelmia

mutta kannattaa muistaa että ongelma siinä ehkä on se jos näin sen asian kokee ja näkee että se on yhden operoijan tuottama palvelu josta saa vain jotakin palvelua todennäköisesti jotakin viihteeseen tai vapaa aikaan liittyvää

lehtijakelua ei ole hallituksen esityksessä ehdotettu säänneltäväksi postilailla

esityksessähän ehdotetaan muutettavaksi oikeutta rataverkolle pääsyyn ja rataverkon käyttämiseen poistamalla uudessa rautatielaissa vr yhtymä oyn yksinoikeus kotimaan henkilöliikenteeseen

ei yhteiskunta voi rakentaa sellaisten järjestelmien varaan että se on pelkästään jonkun operoijan käytettävissä ja määriteltävissä mitä sieltä tulee ja siitä syystä pitää olla sitten näitä vaihtoehtoisia muotoja

valiokunta toteaa että postilain soveltamisalan säilyttäminen nykyisellään siten että lehtijakelu ei kuulu lain soveltamisalaan on perusteltua mutta katsoo samalla että paikallis ja maakuntalehtien jakelu tulevaisuudessa tulee pyrkiä jatkossa huolehtimaan muilla käytettävissä olevilla keinoilla

valiokunta toteaa mietinnössään että on välttämätöntä että yhteiskunnalle tärkeän infran haltija on velvollinen sallimaan ja myös käytännössä mahdollistamaan tuon rakenteen käytön vakavasti otettaville ja toimialaan kuuluviin investointeihin sitoutuneille kilpailijoille

samanaikaisesti on välttämätöntä että osakeyhtiö saa ensin huolehtia omasta liiketoiminnastaan ja että palveluja vaativat ja saavat kilpailijat joutuvat maksamaan niistä kustannukset ja kohtuullisen tuoton kattavan asianmukaisen korvauksen

on esitetty että niistä tulisi säätää lailla ja on tuotu esille että asiamiesposteille nykyään maksetut korvaukset eivät monessa tapauksessa riitä kattamaan tästä toiminnasta syntyviä kustannuksia

voimassa olevassa postipalvelulaissa ei ole säännöksiä asiamiespostin järjestämisestä

valiokunta toteaa että tällaista lain tasoista sääntelyä ei edelleenkään voida pitää tarkoituksenmukaisena koska asiamiespostitoiminta ja siitä maksettavat korvaukset perustuvat postiyrityksen ja asiamiespostitoimintaa harjoittavan tahon väliseen sopimukseen

säännöksessä velvoitettaisiin palvelujen tarjoaja tarjoamaan niitä palveluja joita sillä on silloin kun palveluja pyydetään

valiokunta kuitenkin korostaa että se pitää tärkeänä että postitoiminnan järjestämisessä noudatetaan eri osapuolten kannalta kohtuullisia ehtoja myös asiamiespostitoiminnan järjestämisessä

esityksessä säädetään kuitenkin yleispalvelun tarjoajan oikeudesta saada valtion varoista korvaus sellaisista yleispalvelun nettokustannuksista jotka muodostavat sille kohtuuttoman taloudellisen taakan

palvelujen tarjoamisesta voi myös kieltäytyä jos palveluille on olemassa markkinaolosuhteiden mukaisia toteuttamiskelpoisia vaihtoehtoja

liikenteen turvallisuusvirasto tutkii erimielisyystilanteessa edellä tarkoitettujen vaihtoehtoisten palvelujen olemassaolon ja viraston päätöksestä voi valittaa markkinaoikeuteen

käytännössä osallistuminen kustannuksiin tapahtuisi valiokunnan saaman selvityksen mukaan perimällä erityistä veroa tai maksua postitoiminnan harjoittajilta

valiokunta toteaa että ehdotuksessa säädetään tärkeä rahoitusmekanismi ja menettelyt joilla yleispalvelun tarjonta voidaan pyrkiä viime kädessä turvaamaan

valiokunta ehdottaa eräitä täsmennyksiä kustannusten korvaamista koskevaan säännökseen ja esittää myös lausumaa yleispalvelun rahoituksesta

poikkeuslupaa harkittaessa tulee ottaa huomioon rautatieliikenteen harjoittajan oikeus saada käyttöönsä pykälässä tarkoitettuja rautatieliikenteen harjoittamisen kannalta keskeisiä palveluja sekä poikkeuksen vaikutukset rautatieliikennemarkkinoihin ja markkinoihin kilpailutilanteisiin

arvoisa puhemies

näiden arviointikriteerien lisäksi valiokunta korostaa että palvelujen tarjoamisvelvollisuus ei saisi kohtuuttomasti rajoittaa palveluja tarjoavan rautatieyrityksen omien palvelujen käyttöä

eduskunta edellyttää että postimarkkinoiden kehittymistä sekä postipalvelujen laatua ja saatavuutta seurataan tiiviisti ja ryhdytään tarvittaessa viipymättä toimenpiteisiin joilla laadukkaiden postipalvelujen tarjonta varmistetaan koko maassa

lisäksi valiokunta ehdottaa täsmennettäväksi että edellä tarkoitettua poikkeuslupaa palvelujen tarjoamisesta voidaan hakea muuttuneiden olosuhteiden vuoksi myös uudelleen

eduskunta edellyttää että postitoiminnan yleispalvelun rahoitus tulee varmistaa tilanteissa joissa yleispalvelun tarjoaminen johtaisi nettokustannuksiin jotka muodostavat kohtuuttoman taloudellisen rasitteen yleispalvelun tarjoajalle

valiokunta toteaa että esitetty palveluvelvoite on direktiivin mukaan tarpeen jotta voidaan edetä kohti toimivia tasapuolisia ja syrjimättömiä rautatiemarkkinoita

palveluvelvoitteen sisällön täsmentyminen tulee edellyttämään liikenteen turvallisuusvirastolta sekä perusteettomien palvelupyyntöjen torjumista että palvelun aidon tarjonnan ja erityisesti sen kustannustason kohtuullisuuden varmistamista

arvoisa rouva puhemies

hallituksen esitys myös yhtenäistää yksityisraiteita koskevan sääntelyn ja tehostaa niiden valvontaa muun muassa turvallisuusjohtamisjärjestelmien ja turvallisuuslupien ja todistusten osalta

hyväähän tässä todella on paljon mukana ennen kaikkea varmaan tämä yksinkertaistaminen koko tässä järjestelmässä jonka rakenteellinen muutos on todella tarpeen

uudistuksen arvioidaan lisäävän rautatieturvallisuutta yksityisraiteilla

mutta itse asiassa kun ministeri on paikalla haluaisin kysyä ehkä sitä että kun tämä uudistushan tuodaan nyt ehkä hyvin tähän päivään niin vastaako tämä riittävästi tulevaisuuteen

jos me katsomme koko kuntarakennetta niin mehän voimme löytää sieltä semmoisen kolminaisuuden joka tässä liikkuu nyt elikkä on sote sitten valtionosuusuudistus ja kuntauudistus

erityisesti satamien ratapihoille ja niitä valtion rataverkkoon johtavilla pistoraiteilla on tärkeä merkitys tavaran kuljetusten alku ja päätepisteenä

minä olen vähän huolissani tämän kuntauudistuksen kohtalosta nyt tässä kokonaisuudessa

pienempien yksityisraiteiden osalta on esitetty uhka arvio että uudistuksen mukanaan tuoman lisäbyrokratian ja kustannuksen vuoksi raide on suljettava liikenteeltä jolloin se käytännön reaalielämässä tarkoittaisi siirtymistä maantiekuljetuksiin

tämä koko harjoitushan lähti liikkeelle kuntauudistuksesta ja valtionosuusuudistuksen piti tukea sitä että me saamme kuntauudistuksen aikaan ja sitä kautta syntyy vahvoja peruskuntia ja sitä kautta turvataan ne kansalaisten palvelut sitten tulevaisuudessa ja saadaan demokratiaulottuvuus sinne mukaan

arvoisa puhemies

uudistus ei saa johtaa joustamattoman soveltamiskäytännön vuoksi siihen että pienten yksityisraiteiden käyttö estyy tai vaikeutuu kohtuuttomasti ja tavaraliikennettä siirtyisi tarpeettomasti raiteilta maantielle

jos minä nyt oikein olen ymmärtänyt niin ministeri katainen perustelee nyt tätä koko talouspolitiikan linjaa kahdella isolla asialla